ollaanko fortumin osingon toivossa myymässä sähköverkkoa niin että voidaan kattaa sitten näitä venäjän liiketoiminnan tappioita

kansalaiset odottavat liikennevalvonnalta paljon jo liikenneturvallisuudenkin kannalta ja siksi että me joudumme liikkumaan harvaan asutussa pitkässä maassa teillämme paljon

myös liikennemäärärahoihin olemme esittäneet lisäystä

valiokunta korostaa että siirtyvän henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta arvostetaan ja hyödynnetään ja että muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa suuressa organisaatiomuutostilanteessa

lisätalousarviossa on päätetty joukkoliikenteen kehittämiseen panostaa mutta ei kyllä pelkästään joukkoliikenteellä väylänpitoa ratkaista

mutta huolenaiheeni siis kuuluu riski investointeihin

toki toivon että laajakaista kaikille olisi mahdollista jonakin päivänä

itse kyllä pidän digilehdistä ja digikirjoista ja sähköisessä muodossa olevista laskuistakin en sisällöstä ehkä välttämättä niinkään mutta siitä että meillä on olemassa myös sähköiset laskut

väylät ylipäätään ovat tarpeellisia jo tulevaisuuden haaveillun kasvualan elikkä biotalouden kannalta ja ylipäätään me kai uskomme että biomassat ovat biotalouden perusta eikä biotalous ole puistotaloutta kuten välillä tuntuu

uusi virasto aloittaa euromääräisillä palkkauksilla elikkä siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetken euromääräisen palkkansa ja myös erityisiin eläke etuihin on otettu kantaa niin että ansaitut eläkkeet turvataan

no digiloikasta mainittakoon kuitenkin että viime kaudella voimaan saatettu passin hakemisen sähköinen asiointi on saanut paljon kiitosta ja sieltä r kioskiltahan sen passin voi nykyään noutaa

asetuksenantovaltuuksista on siellä muutosesitys

meillä on ollut kokeiluja postin mukana olemisesta ateriapalveluissa kotipalveluissa

hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen ja koskee siis muutosehdotusta ja muuttamattomia lakiesityksiä

kiitos hallitukselle määrärahojen osoittamisesta petovahinkojen korvaamiseen mutta eihän tämä porotalouden kannalta ole kestävä ratkaisu käytännössä

uskoakseni kovin suurta postipartiota ei ole varmaankaan mahdollista laittaa liikkeelle mutta kyllä voidaan etsiä niitä käytäntöjä jotka palvelevat paremmin kansalaisia

arvoisa herra puhemies

sairaanhoitaja on sairaanhoitaja jatkossakin ja postimies on postimies mutta jos sitä yhteistä rajapintaa ja niin paljon puhuttua synergiaetua löytyy niin meidän tulee olla avoimia uusille toimintatavoille

periaatteessa korkeilla petokorvauksilla pidämme vain yllä petokantaa ja kukaan ei kiistäne petokantojen järkevän ja kestävän hoidon vaarantavan nimenomaan näitä kantoja jotka ovat monestikin yhteisiä venäjän suurien kantojen kanssa

sama koskee vesipetoamme harmaahyljettä

eli keinovalikoimaa täytyy olla ja tämän uudistuksen pitää kyllä päästä tavoitteeseensa eli normien purkuun ja toimintojen virtaviivaistamiseen eli ei ainakaan niiden peräkkäin ajelujen lisääntymiseen

tämänhetkistä tilannetta en tarkoin tiedä mutta vielä viime vuosikymmenen puolivälissä tuomioistuinten jäsenillä lienee ollut käytännöllisesti katsoen osittain välttämätön ja riittävä taloushallinnon tieto

eläkkeellä oleva hovioikeuden presidentti erkki rintala on arvostellut oikeuslaitostamme todeten ettei suomea voi sanoa eturivin oikeusvaltioksi ja etteivät euroopan neuvoston ja euroopan unionin vaatimukset kunnollisesta oikeudenkäytöstä toteudu suomessa

hän näkee että ammatillinen koulutus puuttuu suomesta ja että suomessa tuomarit jakavat oikeutta yleistutkinnolla jossa niin sanotut tuomariaineet voivat olla hyvinkin vaatimattomassa osassa

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti tuominnut suomen maksamaan hyvityssakkoja oikeudenkäyttövirheistä ja nämä ovat myös lisääntyneet huolestuttavasti

kuulemme kyllä usein miten regulaatio tuo uusia työpaikkoja samoin kuin palveluammatit mutta ei siinä leipä levene jos naapuri pesee naapurinsa pyykit ja vastavuoroisesti toinen hakkaa lämmityspuut pyykkärille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja östmanille kommentti että huoli varmaan on meillä kaikilla täällä mutta nimenomaan puhutaan energiasta harvaan asutussa maassa kylmässä maassa ja näistä energiapoliittisista ratkaisuista joissa esimerkiksi tuulienergialle annetaan paljon enemmän tukea kuin jollekin kotimaiselle puuenergialle

uskon kyllä että hallituksen tavoite on hyvät palvelut säilyttää ei minulla ole mitään syytä sitä epäillä mutta keinot eivät vain tällä hetkellä ole selviä

kun tulee pakkanen ei tuule vesi hyytyy mutta tulitikku syttyy ja jos tässä ihan oikeasti siis energian hinta on todella yksi niitä tärkeimpiä tekijöitä elinkeinoelämän kannalta jolla me kilpailutamme itseä ulos tai sisään niin kyllä meillä on huoli

on suorastaan häpeällistä että me päättäjät mukaan lukien itseni emme tiedä miksi yrityksiä ajautuu konkurssiin ja mitä konkurssin jälkeinen elämä on

arvoisa puhemies

kunnathan viime kädessä sitten ovat ne jotka nämä isot hallituksen uudistukset tulevat kunnissa toteuttamaan jos ja kun ne realisoituvat jos ei parlamentaarista valmistelua aloiteta

vaikka yrittäjän todetaan olleen oikeassa konkurssituomiota ei pureta vaikka jopa ihmisoikeustuomioistuin olisi antanut valtiolle langettavan päätöksen

jos me ajattelemme mitä tuulienergialla esimerkiksi tänään tuotetaan ja kuinka paljon enemmän se saa tukea kuin esimerkiksi metsähake niin eikö ole järkevämpää työllistää sitä kotimaista energiantuotantoketjua kuin ostaa sitä ja työllistää sitä ulkomaalaista kivihiilikaivosta tai jos puhutaan kokonaistaloudellisesti siitä mitenkä tämmöinen elinkeinoelämän ketju toimii

välikysymys koski nimenomaan liikkuvan poliisin lakkauttamista

mutta ministeri orpo haluaisin tuoda teille tietoonne kun täällä puhuttiin koulurauhasta tai varmasti tiedättekin mutta haluaisin korostaa sitä mitä kentältä kuuluu koulupoliisitoiminnasta

on totta että varmasti suomen talous on kiinni siitä mitä euroalueella tapahtuu ja ehkä me seuraavassa debatissa keskustelemme siitä onko euro tällä hetkellä liian vahva ja mitä se vaikuttaa sitten myöskin suomen viennin mahdollisuuksiin

sitä ennen olisi ehdottoman tärkeää selvittää kuntien ja valtion roolit palveluiden ja niihin tarvittavan rahoituksen järjestämiseksi siis ensin tehtävät ja rahoitus sitten kunnat ja kuntarajat

arvoisa puhemies

se on hyvin pieni toimija mutta uskoakseni ne kokemukset mitä koulupoliisitoiminnasta on saatu useassa kaupungissa ovat nimenomaan koulurauhan kannalta tärkeitä

hallituksen esitys ja sitä seuraava mietintö on kokonaisuudessaan hyvä vaikka siinä vastalauseen verran jäikin liikunnasta sanottavaa

lainoja väkisinkin myyneet mutta sittemmin vaikeuksiin ajautuneet pankit saattoivat mitä ilmeisimmin kaataa hyvin toimivia yrityksiä kuvitellen että niiden realisoinnista jää jotain kunhan tuomari ja heidän huutokauppa adjutanttinsa ovat ensin ottaneet osuutensa päältä

pääasiallisesti tämä tulee tietysti verotuksesta ja on totta että meillä on kuntia joihin ei verotuloja vain näytä kertyvän joissa väestö ikääntyy eikä uusia lapsia synny

sekä yrittäjien että takuumiesten kannalta oli erittäin tuhoisaa kun velkojen todellisia saatavamääriä ei voitu todeta perusteiltaan ja määriltään paikkansapitäviksi

oliko verottaja ilmoittanut saatavansa jopa kymmenkertaisiksi siitä syystä että puhevalta saadaan haluttuun suuntaan

esimerkiksi meillä pohjoissuomalaisittain on tilanne että teemme yhteistyötä pohjois norjan ja pohjois ruotsin työmarkkinoitten kanssa joten joustava menettely on erittäin tärkeää opintojen kansainvälisessä tunnustamisessa työtilaisuuksien tullen etteivät ne mene sivusuun

arvoisa puhemies

edustaja mäkipää totesi juuri sen minkä olisi tehnyt jo mieli sanoa tuossa mietinnön esittelyssä että kyllä suomi tulee jälkijunassa tietoteknisissä valtionhallinnon palveluissa

edustaja orpo kyllä teidän käsityksenne on siitä mitä luottamushenkilöt kunnissa päättävät hieman yksiniitinen ja nimenomaan varmasti niin kuin edustaja turunen sanoi on todettu ja nähty se että hallituspuolueitten edustajat kunnissa myöskin vastustavat suuresti tätä kuntarakenneuudistusta

erityisesti ammatillinen aikuiskoulutus on työmarkkinoitten nopeasti muuttuessa se kanava jolla sekä työnantajien että työntekijöiden ja siis usein alan vaihtajien on mahdollisuus parantaa työtilannettaan

velkojien oikeutta ei käytännössä valvo kukaan

tiedämme että viro suorastaan porskuttaa suomen edellä näissä asioissa monella tavalla ja juuri se mihin valiokunta on kiinnittänyt mietinnössään huomiota on tämä kokonaisarkkitehtuuri

konkurssipesien ympärille on muodostunut ammattikunta joka järjestelee huutokauppoja varten muun muassa tavaraerät niin etteivät ne kiinnosta ammatinharjoittajia huutamaan

olen myös kokemuksen kautta tuolla koulutusmaailmassa todennut että tutkintojen vertailukelpoisuus kansainvälisesti tai eurooppalaisittain on ollut monesti hyvinkin ongelmallista siellä ihan käytännön tasolla ja sitten henkilökohtaisesti vähän liiankin vaivalloista ihan yksittäiselle maahanmuuttajalle esimerkiksi

arvoisa puhemies

se olisi nyt saatava sitten soimaan yhtenäisempään suuntaan ja paha kyllä meillä on esimerkkejä siitä että isot kaupungit niitä kuitenkin ihan päinvastaiseen suuntaan vievät

mutta kyllä täällä lakitekstissä aika suoraviivaisesti sanotaan esimerkiksi erityisen kuntajakoselvityksen määräämisestä ja sen tavoitteista ja niistä esityksistä mitä sen tulisi sisältää nimenomaan siis siihen liitokseen tähtäävistä esityksistä

pystytäänkö tämän uudistuksen puitteissa turvaamaan suomessa puhdas elintarviketuotanto elintarviketuotannon työpaikat ja ylipäätään maa ja metsätalouden tulevaisuus

etelä suomen ruuhka alueet ovat asia erikseen

mikä on vero ja poliisihallinnon tutkivien ja päättävien viranhaltijoiden kuten myös syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten jäsenten taloustietotaidon taso kun sitä peilataan monien eri yrityssektoreiden monen eri alan yrittäjien taloushallinnon kirjanpidon tuntemukseen

hallituksen uudistaminen on nyt pahoin pelkään liikaa keskittämistä jolla voi olla aluerakenteelle huomattavia vahinkoja

tämän ehdotetun lainsäädäntökokonaisuuden tarkoituksena on ottaa huomioon myös muu kansallisessa ja eun lainsäädännössä sekä tullitoiminnassa tapahtunut kehitys

arvoisa herra puhemies

kiitos ministeri kyllöselle selonteosta

rakennemuutoksen myötä hyvänkin rakennemuutoksen myötä aikanaan meillä on ollut nokia ja paljon ict osaamista

samoin tässä on mielestäni kuvattu hyvin auki tilannetta että osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen ja opintojen hankkimistavasta riippumatta joustavoituu

mutta tulevaisuus tietysti näyttää mihin suuntaan tämä hanke etenee

laajempi asiallinen näkemys ja suhtautuminen sekä tekemistensä tarkka analysointi ja oikeellisuus pahojen ja laajavaikutteisten seurausten välttämiseksi saattavatkin olla jo liian iso vaatimus

olen siitä hivenen hämmästynyt ja toivoisin että kuuntelisitte hallituspuolueen lappilaista kollegaa ojala niemelää joka juuri totesi näistä lapin välimatkoista jotka ovat todella mittavia

arvoisa puhemies

edustaja tynkkynen jaan ilonne kävelyn edistämisestä mutta vain osin sillä kyllä tuolla pohjoisessa työmatka on jo muutakin kuin se pelkkä navetan polku eli yksityisautoilu on ruuhka suomen oma sanoisinko häpeä ja näköalattomuuttakin

tarkoituksena on yhdenmukaistaa tulliverotusta ja menettelyä koskevaa sääntelyä muita verolajeja koskevan sääntelyn kanssa sekä tullin toimintavaltuuksia koskevia säännöksiä poliisia ja rajavartiolaitosta koskevien säännösten kanssa siis koske poliisia ja rajavartio

ja samoin kuin edustaja rajamäki tuossa totesi niin en minäkään kyllä oikein ymmärrä että tämä on vasta ensimmäinen metsäpoliittinen selonteko eduskunnalta kautta aikojen mutta kun eihän tässä paremmasta tiedä kun olen oppositiossa istunut tai ylipäätään ensimmäistä kautta

ja kun edustaja urpalainen puhui myös tästä osaavasta henkilökunnasta ja sen pysymisestä alalla niin täytyy huolehtia todellakin että se pysyy meillä suomessa tällä oikealla alalla ja tämä uusi virasto on houkutteleva henkilöstön kannalta

kuten selonteossa sanotaan lyhyiden automatkojen ongelma on etelä suomessa me pohjoisessa tarvitsemme autoa työmatkoihin

kokonaisuudistuksella on tarkoitus parantaa myös lain rakennetta ja selkeyttä koska tämä nykyisin voimassa oleva laki on muodostunut varsin hajanaiseksi siihen tehtyjen lukuisten muutosten vuoksi

ministeri virkkunen kiitos siitä että olette täällä edelleen kuuntelemassa meidän huolenaiheitamme ja vetoan vielä